nuo kehysratkaisut ovat kuitenkin sellaista kompromissien taidetta että tästä eteenpäin teidän politiikkanne tulee olemaan selittelyn taidetta

esimerkiksi nämä venäjältä yllättäen julkisuuteen tulleet tiedot valtavista fosforikuormituksista kyllä asettavat vähän kyseenalaiseksi tämän yhteistyön tuloksellisuutta

ei uskota siihen että suomalaisella ruualla ja maaseudun yrittämisellä olisi kunnollista tulevaisuutta

keskustan mielestä nämä muutokset eivät ole hyväksi suomelle eivätkä euroopalle

jotta suomi saadaan kasvu ja työllisyyslinjalle meidän on valettava tulevaisuudenuskoa tavallisiin suomalaisiin heihin jotka viimeisten kolmen vuoden aikana on laitettu leikkauksilla ja veronkorotuksilla tiukoille ja joilla ei ole ollut edustajaa valtaapitävien pöydissä

mitä konkreettista te teette että nuoret valmistuisivat kouluistaan

arvoisa puhemies

tähän tarvitaan kertakaikkinen suunnanmuutos

arvoisa puhemies

mutta haluan myös kiittää hallitustanne siitä että ette sorkkineet kotihoidon tuen ehtoja ainakaan vielä

mutta arvoisa puhemies haluan käyttää tämän loppuajan puheestani toistaakseni aloitteen jonka olen tehnyt itämeri parlamentaarikkojen konferenssissa tuolla ulkomaitten puolella eli aloitteen siitä että itämeren alueelle synnytettäisiin kansainvälinen öljynsuojarahasto

osana yhteiskuntasopimusta on otettava uudelleen suunta kohti koko suomen tasapainoista kehittämistä

vanhuspalvelulaki joka toivon mukaan tulee eduskuntaan ja joka toivon mukaan saadaan vielä voimaan ensi vuoden heinäkuussa vaatii ehdottomasti rinnalleen sen että omaishoidon tuki siirretään samanaikaisesti kansaneläkelaitoksen maksettavaksi

mutta valtiovarainministeri urpilainen te kerroitte tästä sopeutuksesta ja että tulee yli miljardin leikkaukset

keskusta esittää suomelle suunnanmuutosta pois leikkaus ja veronkiristyspolitiikasta kohti työtä ja kasvua

kasvu ja työllisyysohjelma on parhaillaan työllistävä ja kotimaista kysyntää vahvistava sekä yhteiskuntaa eheyttävä yhteiskuntasopimus

muuttoliikettä on hillittävä samalla kun pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten erityisongelmat kuten asuntopula on ratkaistava

samalla kun hillitsemme ilmaston lämpenemistä voimme luoda tuhansia ja tuhansia uusia työpaikkoja kymmeniin ammatteihin koko suomeen

suomessahan meillä öljynsuojarahasto toimii

jos hallituksen esittämä suurkuntahanke koko maakunnan laajuisesta kunnasta toteutuisi tuskin nämä hankkeet etenisivät koska maata on toki muuallakin

vastakkainasettelu ei tässäkään asiassa hyödytä yhtään ketään

tuota vaihtotasetta voidaan nopeimmin oikaista uusiutuvaa kotimaista energiaa tuntuvasti lisäämällä sen käyttöä nopeuttamalla ja toisaalta myöskään ruokalasku tällaisessa taloustilanteessa ei saa kasvaa niin että ulkomaille maksamme kohtuuttomasti ruuasta

itämeren laajuisesti ainoastaan suomen ja ruotsin öljyntorjuntavalmius on suunnilleen riskejä vastaavalla tolalla ja jotta muut maat myös pystyisivät vastaamaan sitoumukseensa yksi keino on että kaikista itämeren öljykuljetuksista perittäisiin pieni siivu yhteiseen öljynsuojarahastoon

pariisin ilmastoneuvotteluissa kaikkein tärkein asia on se että miltei kaikki maailman maat ovat viimein valmiita ryhtymään toimiin ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi

olette aiemmin arvoisa kuntaministeri uhannut että jos kunnat eivät taivu hallituksen suurkuntaesitykseen rajoitatte niiden kaavoitusoikeutta

arvoisa puhemies

keskusta ymmärtää yrittäjyyttä erittäin hyvin ja tiedämme sen että yritystoimintaan otettujen lainojen korot ovat vähennyskelpoisia

täällä tuon keskustelussa esiin nostetun ay jäsenmaksujen verovähennysoikeuden perustehan on se että nuo ammattiyhdistykset hoitavat merkittävää yhteiskunnallista tehtävää ja valvovat jäsentensä etuja

arvoisa puhemies

uudella pääministerillä olisi heti kesäkuussa mahdollisuus toimia ehdotuksemme mukaan ja kutsua kaikkien eduskuntapuolueiden keskeisten työmarkkinaosapuolten sekä yrittäjien ja työttömien edustajat saman pöydän ääreen ratkomaan työttömyysongelmaa

näillä konkreettisilla ehdotuksilla osoitetaan arvostus omaishoitajien työlle sekä varmistetaan se että tulevaisuuden ikääntyvässä suomessa meillä myös riittää omaishoitajia edelleenkin

aiotteko viedä kunnilta niiden kehittämistyökalun rajoittamalla kaavoitusoikeutta jos kuten nyt siltä näyttää suurkuntahankkeenne ei kerta kaikkiaan vapaaehtoisin toimin etene

teen tämä ehdotuksen ja toivon että valtioneuvoston jäsenet sitä kaikella painolla vievät eteenpäin

kyllä sivistysvaltion täytyy jo huoltovarmuuden nimissä pystyä omat kansalaisensa ruokkimaan ja kun joka tapauksessa ruuantuonti jossain määrin kasvaa meillä pitäisi olla toimenpiteitä sen varmistamiseksi että suomalaista laadukasta maataloustuotantoa ja siitä jalostettuja elintarvikkeita kasvavassa määrin pystyttäisiin myös viemään ulkomaille ja näin oikaisemaan vaihtotasetta ruuan osalta

arvoisa puhemies

nykyisellä hallituksella on vielä kolme kuukautta aikaa tehdä päätöksiä suomen tilanteen kohentamiseksi ja olen kuitenkin huolella seurannut monen muun suomalaisen tavoin epäluottamusta ja torailua päähallituspuolueitten välillä

nuo ehdotukset eivät tule vielä riittämään

edustaja viitanen yhtään eläinsuojelua koskevaa lakipykälää tai asetusta ei ole heikennetty ei ensimmäistäkään

jos yritys maksaa aivan tähtitieteellisiä korkoja emoyhtiölleen toiseen maahan siihen on puututtava ja keskusta esittää tiukempaa säätelyä kuin hallitus kykenee nyt tässä vähän sinnepäin olevassa esityksessä tekemään

sen takia suomen ja eun tärkeimpiä tavoitteita neuvotteluissa on se että sovitaan myös pitemmän aikavälin päästövähennyksistä sekä siitä millä määräajoin aina tarkastellaan näitä luvattuja toimia

arvoisa puhemies

työttömyyden nujertamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolien näkemyksiä ja esityksiä

arvoisa puhemies

kaikki ovat edelleen voimassa

itse asiassa edustaja rantakangas teki tästä kirjallisen kysymyksen että onko nyt sitten oikein että verovähennyskelpoisilla ay jäsenmaksuilla käydään kampanjaa yhden puolueen puheenjohtajavalinnasta päätettäessä ja kyllä jos oikein muistan valtiovarainministeri urpilainen allekirjoitti vastauksen tuohon kirjalliseen kysymykseen niin että ainakin hänen mielestään se ilmeisesti oli ihan ok

pääministeri katainen kysyi mitä hyötyä on tutkimuksesta

pääministerin mukaan poliittinen päätöksenteko on rikki valtiovarainministeri taas väittää pääministeripuolueen lyöneen hanskat tiskiin ja maatalousministeri vastaa hallitusyhteistyön tulleen tiensä päähän

tunnen tietysti samaa huolta koska satun olemaan myös se ministeri joka aikoinaan päätti metso ohjelman ja loi sille rahoitussuunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteen

tutkimuksen täytyisi tuottaa uusia ajatuksia uutta tietoa jonka avulla hyvään koulutukseen yhdistettynä löydämme selviytymispolkuja tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

kerroin juuri äsken milloin tuo aikataulu tulee

uusiutuvaa on tässä erityisesti puu mutta koska puuta yleensä energiantuotannossa käytetään yhdessä turpeen kanssa jonkunlainen turveseos siihen rinnalle tarvitaan niin juuri sen takia hallituksen toimet ovat kotimaisen energian kustannuksia lisänneet ja puolestaan helpottaneet kivihiilen tuloa suomen markkinoille

aina on politiikalle olemassa vaihtoehto ja kuten puheenjohtaja sipilä aiemmin tarjosi teille yhtä vaihtoehtoa millä lapsilisien leikkauksista voitaisiin pidättäytyä kysyn nyt toista vaihtoehtoa

veroparatiisien käyttö verosuunnittelun välineenä ja turvasatamana se meidän on kitkettävä ja rehellistä yrittäjyyttä suomessa tehtävän työn ja tuloksen oikeudenmukaista verottamista sitä meidän täytyy edistää

tuon eläinsuojeluasiamiehen viran joka on määräaikaisena kahdeksi vuodeksi perustettu ja jonka määräaika kuluu tämän vuoden loppuun mennessä umpeen seurauksia ja vaikutuksia ja hyödyllisyyttä arvioidaan ja tuon eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä arvioidaan onko tämä virka tarpeen vakinaistaa

siinä puuraaka aineen uudet käyttömuodot muoveja korvaavina materiaaleina tekstiileinä kemian ja lääketeollisuuden raaka aineina sekä betonia ja terästä korvaavina rakennustuotteina voivat synnyttää tuhansia vientiteollisuuden työpaikkoja korvaamaan nyt hiipuvia aloja

tutkimuksen laadun tae on se että eri tutkimuslaitokset joilla on kansainvälistä osaamista referenssejä julkaisuja ulkomailla kilpailevat keskenään tutkimusrahoituksesta paras voittakoon periaatteella

keskustan valiokuntaryhmä todellakin on tehnyt esityksen että tupakkaveroa nostettaisiin enemmän kuin mitä hallitus esittää ja sillä voitaisiin sitten kompensoida tämä lapsilisäleikkaus

tämä metso toimintamalli joka nauttii ympäristöjärjestöjen metsänomistajien ja metsäteollisuuden tukea ei katoa mihinkään ja myös näillä niukkenevilla määrärahoilla suojelualueitten määrä lisääntyy ensi vuonna

pääministeri stubb teillä on kuitenkin vastuu maan johtamisesta hallituksenne toimintakyvystä ja siitä että päätöksiä saadaan aikaan

arvoisa puhemies

kehysriihessä te vahvistitte aikeenne kiintiöidä kotihoidon tuki puoliksi isille ja äideille

kyse on siitä alkavatko yksityiset yritykset ja sijoittajat investoida pariisin jälkeen entistä vahvemmin puhtaaseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan

arvoisa puhemies

tämä on johdonmukaista politiikkaa verrattuna viime vuoteen missä hallitus jätti jälkeen pienimmät isyys äitiys ja vanhempainpäivärahat vaikka työttömyyskorvauksia korotettiin

ministeri kiuru lupasi ministeriuransa alkuvaiheessa kuusinkertaistaa vuokra asuntotuotannon ja alentaa vuokra asumisen hintaa

vientiteollisuutemme kilpailukykyä parantaisi esimerkiksi väylämaksuista luopuminen

mitä uusia päätöksiä hallitus aikoo vielä jäljellä olevana aikana tehdä jotta talous ja työllisyystilanteeseen saataisiin viimein käänne parempaan

esittämämme yhteiskuntasopimus on myös perusturvaa vahvistava oikeudenmukaisuussopimus

tynkkysen kanssa olemme varmasti samaa mieltä siitä että niitä keinoja täytyy löytyä

kuten äsken sanoin jos eduskunta haluaa myös tällä väliajalla varmistaa eläinsuojeluasiamiehen toiminnan eduskunta käyttää budjettivaltaa ja voi palauttaa nuo rahat

kyllä meillä on edustaja hemmilä varmasti tässä vielä tarkastelun paikka

senpä takia keskusta esittää että pienimmät vanhempainetuudet nostetaan edelleen työmarkkinatuen tasolle toisin kuin hallitus tekee

keskusta esittää että lapsilisien leikkaus perutaan omaishoidon tuki siirretään kelan hoidettavaksi ja kaikista pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkkeeseen tehdään korotus

jos te teette esityksen täällä mikä se taso sitten onkaan niin lupaamme sitä varmasti vakavasti harkita löytyisikö tästä nyt yhteinen esitys hallituksen esitystä vastaan

suomen akatemian rahoitusta on ajettu alas monen muun tutkimuslaitoksen tutkimusrahoitusta on ajettu alas

teidän siellä hallituksessa pitäisi ymmärtää että veronmaksajien rahat ovat samoja menevätpä ne nyt kuntien tai valtion kautta ja katsoa tätä talouden kokonaisuutta

maaperän puhtaus ruuan laatu gmo vapaus ja luomu ovat elintarvikkeidemme vientivaltteja venäjän aasian ja yhdysvaltojen markkinoilla

edelleen keskusta esittää että lasten ja nuorten hyvinvointi tarvitsee ennalta ehkäiseviä toimia

miltä teistä tuntuu vastuullisena ministerinä että osa tutkimusrahoituksesta ohjataan vailla kilpailua sinisen unen kirjoittamiseen

yrittäjävähennys varmistaisi erimuotoisille yrityksille tasapuolisen kohtelun

elintarvikealan yritysten yhteisiä vientiponnisteluja kannattaisi tukea

arvoisa puhemies

jos keskusta vaatii tuontiin perustuvan kulutuksen vähentämistä haluamme samalla ylläpitää kotimaista kulutusta kotimaista yrittäjyyttä ja kotimaista työllisyyttä

mutta edelleen kysyn

onneksi toistaiseksi ei ole kovin hälyttäviä tuloksia niissä mittaustuloksissa ollut viimeisimmät toki puuttuvat mutta myös nuo rakennustyöt alkavat olla loppuun saatettuja toistaiseksi